meillä on tämä koko ketju valvottu hyvin tehokkaasti ja meillä on eviran tarkastuseläinlääkärit teurastamoissa pitämässä huolta siitä että tällaista suomessa ei pääse tapahtumaan

arvoisa puhemies

kysymys on vain siitä että sama menettely mahdollistetaan suomessa ei mistään muusta ei kilpailulainsäädännön rajoituksista ja se on vapaaehtoinen

viime vuosina on kiinnitetty aiheellisesti huomiota siihen ovatko turvallisuutta ja laatua koskevat säädöksemme ja niiden viranomaisvalvonta riittävän joustavia ottamaan huomioon erityyppisten ja erikokoisten yritysten tilanteen

kysymys on siitä haluaako esimerkiksi vilja ala suomessa yhdessä teollisuuden ja kaupan kanssa tehdä niitä samoja asioita mitä esimerkiksi siellä belgian vihannestukussa tehtiin vapaaehtoisuuden pohjalta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ensinnäkin torjun jyrkästi väitteet että olisin esittänyt ympäristöministeriön lakkauttamista missään vaiheessa en kerta kaikkiaan

tässä keskustelussa unohtuu että useimmiten myöskin nuoren kohdalla on se ongelma että kun hän yrittää hakea työtä niin on kilpailemassa monta paljon pidemmän kokemuksen omaavaa

arvoisa puhemies

ja vastuun kantaminen on sitä että mennään myöskin ehdolle vaaleihin niistä teoista jotka ollaan vaalikauden aikana tehty

kysymys on ollut siitä että helmimaaliskuussa kun olen keskisuomalaisen kolmeen kysymykseen vastannut siinä olen todennut että vaalien jälkeen on mahdollista että pohditaan onko temin tyyppinen yhteistoiminta mahdollista

eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta tulee draftaamaan katsomaan missä ne kehittämistarpeet ovat ja sieltä odotan esitystä niin kuin sanoin kevään aikana

eli nuorten pitäisi saada sitä työkokemusta ja silloin katsotaan koulutuksen suuntaan että siellä pitää sitä työssäolojaksoa lisätä jotta nuorilla olisi niitä valmiuksia jotta siitä työpaikasta voisi kilpailla

i första hand ligger ansvaret för livsmedelssäkerheten hos den livsmedelsproducerande och distribuerande näringen det vill säga hos hela livsmedelskedjan

arvoisa puhemies

hyvät kollegat

nyt on aika moni ministeri ilmoittanut ministeri koskinen mukaan luettuna että he eivät ole vaaleissa ehdolla

arvoisa puhemies

ja silloin ei ole kysymys minkään ministeriön lakkauttamisesta vaan siellä olisi kaksi ministeriä samassa ministeriössä mutta nyt en ole tähän keskusteluun osallistunut joten joku on ilmeisesti sitä keskisuomalaisen juttua aivan väärässä valossa sitten referoinut kun kerran tällaista keskustelua käydään